tulkaa pois jotta bussilinjoilta on kolmisenkymmentä pyydetään vastauspuheenvuoroa mutta tässä vaiheessa ole pääministerille sieltä bushin linjoilta

tärkeintä on että kun siellä tulee suomen kannalta suuri kysymys ratkaisuun on sen verran sitä sijoittamista harkittavissa että he pääsevät yhdessä katsomaan mikä on suomen kannalta viisasta

nyt tämä menee täysin pääministerin käsiin eikä meillä oikein muita sanansaattajiakaan taida jatkossa noista sisäisimmistä keskusteluista olla

mitäs parlamentarismia se silloin oli kun te olitte niin innokkaita

soinille totean että te vastustitte ainakin halusitte tuoda sellaisen kuvan julkisuuteen pakolaisten ottamista meidän maahamme ja kun käsiteltiin kehitysapua viime joulukuussa budjettia tehtäessä te esititte että kehitysapuakin leikataan

te ette halua mitenkään auttaa näitä köyhimpien maiden ihmisiä ette siellä paikan päällä ettekä siten että edes ne surkeimmassa jamassa olevat voisivat tulla näihin kehittyneisiin maihin

minä panen merkille että salin oikealla laidalla on tietynlainen ero suhtautumisessa siihen kuinka kauan ollaan tsadissa ja kuinka kauan ollaan afganistanissa

täällä vaaditaan määräaikaa yk operaatiolle tsadissa mutta afganistanin osalta te koetatte totutella suomalaisia siihen että tähän nato operaatioon afganistanissa osallistutaan monia vuosia jopa vuosikymmeniä

niin arvoisa puhemies alueiden kilpailukyvyn määräävät hyvinkin arkiset ja itsestäänselvät asiat

mitä tulee tähän turvaneuvostokampanjaan ed

afganistan operaation osalta on käynyt niin että me kannatimme siinä vaiheessa sinne menoa että saadaan vakautettua tilannetta mutta afganistanissa se operaatio on muuttunut sodankäynniksi afgaanikapinallisia vastaan

niihin kuuluu saavutettavuus

se ratkaisee enemmän kilpailukykyä eri alueiden välillä kuin yleensä uskotaan

siksi on syytä puhua aina vaan teistä rautateistä lentoyhteyksistä satamista tietoliikenneyhteyksistä

se ei ole enää mikään rauhanturvaoperaatio vakauttamisoperaatio

jos joltakin alueelta ne puuttuvat tai ne ovat puutteelliset niin kyllä se sitten näkyy kaikessa tuon alueen osalta myös uusien työpaikkoja tuovien investointien osalta

puhemies

tähän eriarvoisuuden kasvuun eri väestöryhmien ja sosiaaliryhmien välillä vaikuttaa keskeisesti se että nämä perusturvaetuudet on jätetty pahasti jälkeen niitä ei koroteta läheskään samassa tahdissa kuin muita tuloja tässä maassa

seutukunta jonne esimerkiksi lentoyhteydet ovat huonot on nykytilanteessa nykymaailmassa jo lähtökohdaltaan hyvin heikossa asemassa kun yritykset toimintojaan suunnittelevat

suomi on hiljaisilla sopimuksilla kulkemassa lähemmäksi natoa totesi äskettäin puhemies niinistö huolestuneen tuntuisena

tietenkin maaseudun osalta on kysymys usein siitä että kun tieyhteydet menevät todella heikoiksi niin sieltä muutetaan senkin vuoksi pois kohti taajamaa

nyt on havahduttu siihen että suomen tiestö on heikonlaisessa kunnossa ja rahoitusta perustienpitoon ollaan lisäämässä mutta meidän mielestämme ei lähimainkaan vielä riittävästi

siinä todetaan yksiniittisesti että nato on turvallisuutta ja vakautta ylläpitävä ja edistävä sotilasliitto ja että naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen ja euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa

näiden rahojen lisäämistä puoltaa myös tämä taloudellinen tilanne

juuri nyt pitää satsata valtion puolelta sellaisiin toimiin jotka voidaan käynnistää nopeasti ja jotka tuovat varmasti uusia työpaikkoja

naton laajentuminenkaan ei kuulemma tuota minkään näköisiä ongelmia ja niinpä johtopäätökseksi tuleekin että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä

onko olemassa vahvoja vaiko vähemmän vahvoja perusteita suuntautua natoon siitä hallituspuolueet ja sosialidemokraatit kävivät ulkoasiainvaliokunnassa tuntikausien väännön

olin muutaman kerran turussa ja kuulin siellä junassa sellaisen tosikertomuksen että kun rata on siinä kunnossa kuin on ja myöhästymisiä tulee niin kerran konduktööri oli ilmoittanut turun junassa että älkää säikähtäkö juna on tällä kertaa ajassa kun se läheni määränpäätä

muotoilu jäi lopulta sellaisenaan mietintöön

selväksi onkin käynyt että nato marssin tahdin määrää nyt kokoomus keskustan kulkeutuessa sen perässä

demaritkin perääntyvät samaan suuntaan kohti natoa mutta selkä edellä selittäen että heidän nato optionsa on hieman erilainen kuin porvareilla

toivoisin että vasemmalla löydettäisiin yhteinen kanta ja ryhdyttäisiin yksiselitteisesti vastustamaan nato jäsenyyttä ennen kuin on liian myöhäistä

se mistä olen huolissani on että alueellisesti noin maan kattavasti nämä tie ja ratahankkeet ovat tietyllä tavalla nyt painottuneet toisin kuin pitäisi

nyt olemme tilanteessa jossa vasemmistoliitto tässä eduskunnassa ainoana ryhmänä ainoana puolueena torjuu selkeästi nato jäsenyyden

kaikilla muilla on erilaisia varauksia vähintään ja iso osa on avoimesti nato jäsenyyden kannalta etenkin siinä tilanteessa jossa kansan mielipidettä saataisiin siihen suuntaan muuttumaan

arvoisa puhemies

perusturvan päästäminen putoamaan oli tietoinen linjaus joka tehtiin paavo lipposen ensimmäisessä hallituksessa

jos aina vaan on ratatyö käynnissä ja sen mukaisia hankaluuksia kulkijoilla niin varmasti haetaan toisenlaisia kulkumahdollisuuksia

tämän linjauksen taustalla oli se soininvaara kertoo että koska ei haluttu voimakkaasti sosiaaliturvaan perustuvaa yhteiskuntaa perusetuuksien annettiin jäädä muusta talouskehityksestä jälkeen

kemissä todettiin lauantaina että olemme uudenaikaista työväenliikettä

arvoisa puhemies

näin siis soininvaara joka tietojen mukaan oli vahvasti vaikuttamassa myös siihen hallitusohjelmaan taisipa keksiä jopa sen pohjaosan leikkaamisen eräänä keinona heikentää näitä perusetuuksia

suomi on säälittävällä toiseksi viimeisellä sijalla jos pannaan keskiarvot näistä kahdesta selvityksestä ja tämä on kyllä karmea tilanne

meillä ei ole oikeasti satsattu valtion suoriin työllistämistoimiin enää pitkiin aikoihin eikä edes tässä työttömyyden kasvutilanteessa tähän nyt ole kerta kaikkiaan havahduttu

sitä ei löydy näistä tiehallinnon kehittämissuunnitelmista enää ollenkaan ja se saattaa mennä vaikka kuinka kauaksi

se on pankinjohtajat

täällä on tämä valtion tukilakiesitys pankeille jossa on asetettu tiettyjä ehtoja milloin pankit voivat tätä valtion tukea saada

minulla on arvoisa ministeri sellainen käsitys että teilläkin on tekemistä tämän hankkeen siirtämisen kanssa ja oman perän hanketta olette samaan aikaan eteenpäin viemässä

se on poikkeuksellisen heikko kun katsotaan näitä kehittyneitä markkinatalousmaita ja on kaukana jopa näistä vähemmänkin kehittyneistä eu maista

minusta oli pakko ruveta nostamaan pieniä palkkoja hoitoalalla tai meillä olisi ollut mahdoton pula näistä ihmisistä jatkossa ja sitä pahempaa tilannetta julkiselle sektorille ei voi tuottaa

ei sitä pidä pidemmälle siirtää

miksi tämmöinen ero teillä on tässä ajattelussa

valitettavan vähäistä on viime vuosina ollut myös rauhanturvaaja suurmaa suomen mukanaolo myös yk johtoisissa rauhanturva ja kriisinhallintaoperaatioissa

arvoisa puhemies

mutta haluanpa kuulla selkeän selvityksen siitä miksi rovaniemen hanke joka on näitä isoja erillishankkeita on näin huonoa kohtelua tiehallinnossa nyt saamassa

tämä näkyy afganistanissa jossa usa käyttää valtavia summia sotilaalliseen toimintaan

jos ymmärrän niitä aikaisempia keskusteluja viime kerralta niin arvio olisi että tämä tsad ei ole nyt vaikeinkaan että on ollut vielä vaikeampia

mitä tulee opiskelijoiden joitten pitäisi nyt valmistua nopeammin tilanteeseen niin miten keskityt opiskeluun jos opintotuki ei riitä toimeentuloon

se on nyt selvää sotaa jossa osapuolina ovat amerikkalaisjohtoiset nato joukot missä suomikin siellä toisella alueella tosin on mukana

minusta se on

no sitten pitää harkita jos tämä rauhanturvajoukko rupeaa sotimaan paikallisia vastaan

kelamaksun poisto aiheuttaa perusturvan rahoitukseen miljardin euron aukon

zyskowicz on täällä väittänyt että perusturvan rahoituksessa ei ole kysymys rahaongelmasta niin miksi näitä perusturvaetuuksia ei ole sitten nostettu

rahaa olisi ollut mutta ei ole haluttu

tästä seuraa että naton jäsenenä usalta turvaa hakiessamme joutuisimme vääjäämättä mukaan myös sellaisiin selkkauksiin ja sotiin joihin meillä ei ole mitään syytä sekaantua

mitä tulee tähän eläkeiän nostoon niin siinähän kaikki jää pelkäksi haaveeksi

saattaapa olla että teillä on syytäkin olla nyt erittäin kovana näitten uusien mahdollisten haastajien osalta koska jos jatkatte tuolla tavoin hallituksen kilttinä viikunanlehtenä varmaan niitä vihreitäkin haastajia löytyisi mutta nyt te teette heistä lainsuojattomia

suomen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuva ja kaikkiin maihin hyviä suhteita vaaliva linja on antanut meille hyvän turvallisuuden